toivottavasti nämä osapuolet siitä jollakin tavalla ottavat opikseen ja lähtevät noudattamaan parempaa sopimuskäytäntöä koska tämä sopimuskäytäntö jossa toinen noudatti optioita ja toinen futuureja oli sellainen joka nimenomaan sorsi pienempää osapuolta mutta koskaan näistä ongelmista ei jäänyt jälkeä mustaa valkoiselle mikä teki juridisen puuttumisen siihen vaikeaksi

jos alkoholin verotusta nostetaan budjettisyistä jatkuvasti niin seurauksena on lisääntynyt tuonti halvan verotuksen maista kotipoltto sekä rikollisuuden lisääntyminen

hieman kysynkin koska olen itse arvellut

se minun käsittääkseni tarkoittaa sitä että turvetta taklataan vastapainevoimaloista pois ja se on strategisesti vaarallinen tie koska ainakaan minulle ei ole selvinnyt mihin puuta kannatta tulevaisuudessa käyttää

eli minun mielestäni me olemme nyt jollakin tavalla tekemisissä tämmöisen epäeettisen sopimuskäytännön kanssa ja huonon yrityskulttuurin kanssa

sehän ei välttämättä parane millään lainsäädännöllä vaan sillä että nämä yritykset ja osapuolet alkavat noudattaa toisiansa kunnioittavia sopimuskäytäntöjä mikä on perusedellytys sille että jokainen ja molempi osapuoli tuntee itsensä ikään kuin tasavertaiseksi tässä

iisalmessa sitä poltetaan valmiudet ovat olemassa

jos me vähennämme turpeen käyttöä ja sillä tavalla puun käyttöä sitten lisätään polttamiseen niin onko se oikea strategia jos me haluamme näitä biopolttoaineita puusta tehdä ja miten tämä logistinen kannattavuus sitten

arvoisa puhemies

suomessa alkoholista aiheutuu erittäin merkittävä määrä terveydenhuollon menoja erityisesti erikoissairaanhoitoon ja ylivoimaisesti suurin osa tehdyistä rikoksista ja annetuista tuomioista on jollain tavalla yhteydessä alkoholiin

ainakin itseä askarruttavat nämä asiat

me äsken pidimme edustaja suutarin kanssa tuossa pienen alkoholiveropoliittisen paneelin ja totesimme että suomessa pitäisi alkoholiverotusta muuttaa

kun tällä hetkellä suomessa alkoholituotannosta maksetaan valmisteveroa joka on erittäin paljon suurempi kuin esimerkiksi virossa niin jos se olisi mahdollista että suomessa tämä vero lasketaan viron tasolle mutta se palikka mikä tästä verosta ja valtion budjettituloista lähtee pois korvattaisiin terveydenhuoltomaksulla koska kiistattomasti alkoholi aiheuttaa terveydenhuollolle kustannuksia silloin tämä valmistevero sinänsä pysyisi ennallaan mutta se suurempi palikka olisi terveydenhuoltomaksu ja kaikesta siitä alkoholista mitä suomeen tuodaan pitäisi periä terveydenhuoltomaksu

arvoisa puhemies

kun tämä nimensä mukaisesti on riistanhoitomaksu niin kaikella järjellä merkittävän määrän tästä rahasta pitäisi mennä riistanhoitoon ja tavallaan riistanhoidon sellaiseen muotoon joka edistää riistakantojen kehittämistä

suomen valtiovarainministeriöllä on aika paljon kokemusta autoverosta ja niistä kiemuroista mitä siihen liittyy

tässä olisi uusi pähkinä purtavaksi ja tällä tavalla me saisimme tämän systemaattisen ja massiivisen tuonnin loppumaan ja saisimme saman verotuoton tavallaan erilaisella tavalla joka kuitenkaan ei olisi vero ja sitä kautta eu direktiivien vastainen

se ei todella ole euroissa iso summa mutta siinä on sellainen periaatteellinen kysymys takana että jos yhteiskunta menee jatkuvasti siihen että me veronluontoisilla maksuilla rahoitamme viranomaistoimintaa niin se ei välttämättä ole oikea tie koska sehän tarkoittaa samanaikaisesti sitä että nostamme veroa ja vähennämme sitten esimerkiksi nuorten mahdollisuuksia osallistua metsästysharrastukseen

arvoisa puhemies

haluan itsekin kiittää hallitusta ja oikeusministeriä tästä esityksestä

täällä varmaan edustaja hongisto käyttää puheenvuoron siitä kuinka maksut ovat nousseet ja jos me ajattelemme että pitäisi edistää ja ikääntyneitä metsästäjiä korvata ikään kuin nuoremmilla tulevaisuudessa niin jos metsästysharrastus kaiken kaikkiaan on liian kallista niin se kehitys ei ole välttämättä positiivista

niin kuin täällä edustaja jokinen hyvin totesi kyllähän tämä on jonkinmoinen merkkipaalu suomalaisessa kriminaalipolitiikassa kun me nyt törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimme

haluan vielä nostaa yhden asian esille josta itse olen huolissani ja se on metsästäjien alueelliset vaikutusmahdollisuudet riistakantoihin

arvoisa puhemies

ne ovat yleisen oikeuskäsityksen mukaisia

eli voidaan todeta että kun tämä on kansanvaltainen järjestelmä niin meidän lainsäädäntömme pitää nojautua kansan tahtoon vaikka siitä tietyt oikeusoppineet eivät välttämättä pidäkään

onhan se aika erikoinen juttu jos me rupeamme jollain tavalla tässä salissa puolustamaan sellaista toimintaa joka on rikollista normaaliyhteiskunnassa ja se on rikollista myös vankilan muurien sisällä

on tullut aika paljon kentältä viestiä että ne ovat kaventuneet ja metsästäjät eivät ole tyytyväisiä esimerkiksi harjoitettuun petopolitiikkaan

on mielenkiintoista käydä tätä talouskeskustelua

tämä hallituksen esitys on siinäkin mielessä periaatteellinen että me tiedämme että kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus ottaa entistä enemmän otettaan yhteiskunnan eri kerroksista ja rakenteista

riistapolitiikkaan kuuluu myös petopolitiikka ja riistakantojen keskinäinen säätely vaatii kokonaisvaltaista otetta ja nyt monilla alueilla ei pystytä enää kokonaisvaltaisesti hoitamaan riistakantoja

se tärkein näkökulma tässä koko haalarin käytössä on se että me pyrimme ehkäisemään huumeiden käytön vankilassa ja huumeiden kaupan ja siihen liittyvät kaikki reaktiot mitkä johtavat kiristykseen pahoinpitelyyn ja muuhun minkä edustaja tolvanen hyvin kielsi

on hyvin tärkeää että poliisille annetaan myös käytännössä sellaiset työkalut että se voi sekä toimia ennalta ehkäisevästi estäen näitten rikoksien suunnittelua että myös todellisuudessa puuttua näihin rikoksiin erinäköisin keinoin jotka sitten saattavat nämä tekijät vastuuseen mutta ennen kaikkea eivät tee suomesta sellaista maata jossa voidaan vapaasti suunnitella törkeitä rikoksia ja hoitaa niitä kansainvälisten yhteyksien kautta

tämä on johtanut esimerkiksi pohjois savossa tarkemmin ylä savossa siihen että vieremän kunnassa ei ensi syksynä metsästetä lainkaan hirviä ja se johtuu ylitiheästä petopopulaatiosta

nyt kun ekp työntää markkinoille velkakirjojen ostohan tarkoittaa käytännössä sitä että se antaa valtioille rahaa ja se antaa pankeille rahaa ja kun valtiot saavat rahaa niin se voi johtaa väärään olettamaan että tämä auttaa niin paljon että rakenteellisia muutoksia ei tarvitse tehdä

tästähän tässä koko asiassa on kysymys

ilmiselvä vaara on olemassa ja toinen vaara mikä tässä on olemassa kun pankit saavat rahaa niin kuitenkin tiettyjen yritysten näkymä on sumuinen esimerkiksi suomessa koska me olemme ajautuneet väärälle kustannustasolle ja taas marginaalit ovat korkeat

tähän epäkohtaan pitäisi suomessa pystyä puuttumaan koska se on myös ihmisten mielissä turvallisuuskysymys ja vaikuttaa negatiivisesti metsästysmahdollisuuksiin joista myös tämä metsästysmaksu on jo maksettu

arvoisa puhemies

silloin me joudumme arvioimaan sitä kuinka paljon valtio tulee apuun kuinka paljon tekes tulee apuun kuinka paljon finnvera tulee apuun ja millä riskitasolla ne tulevat apuun

leader toimintaryhmät tekevät arvokasta työtä maaseudun puolesta mutta ongelmana on maksatuksien paha viivästyminen ja muutaman euron arvoisten kuittien kolminkertainen vienti erilaisiin ohjelmiin eri tahojen toimesta

keskeinen väittämä ja viesti on se että joka tapauksessa suomessa pitää ryhtyä toimiin jotta meidän kilpailukyky paranee ja ongelma on se että me olemme ajautuneet väärälle kustannustasolle ehkä parikymmentä prosenttia

maksatukset ovat viivästyneet jopa vuoden ja jatkuvien tulkintojen takia varsinainen toiminta maaseudun ja kylien hyväksi on uhannut pysähtyä

se ei koske pelkästään palkkoja se koskee kaikkia hintoja ja nyt me olemme nähneet jo ensimmäisiä askeleita ruokapuolella että me lähdemme laskemaan hintoja eli se deflatorinen kehitys tulee vähän väistämättä tilanteeseen mukaan koska kansalla ei kohta ole enää rahaa ostaa

jos maaseudun kehitystyössä halutaan tuloksia täytyy vastuuta antaa enemmän juuri näille leader toimintaryhmille ja rahoituspäätöksen pitää seurata nopeammin toimintaa

meidän kilpailukyky ruotsiin ja saksaan nähden ei parane täällä tätä nykyä nämä rahamarkkinoille tällä että me työnnämme rahaa markkinoille

ne rakenteelliset muutokset pitää pystyä tekemään

palaisin vähän tähän käräjäoikeuskysymykseen

pari kuukautta sitten oikeusministeriö asetti työryhmän tutkimaan käräjäoikeusverkostoa ja sen työn pitäisi päättyä helmikuun loppuun mennessä

kysyisin ministeriltä arviota että kun tämä verkkokysymys on kuitenkin asetuksen takana niin milloinkohan tästä mahdetaan tehdä päätöksiä

suomi on kallis maa jonka kilpailukyky on monesta eri syystä heikentynyt ja nämä normit sääntely ja byrokratia eivät ainakaan paranna kilpailukykyä

arvoisa puhemies

koska tällä käräjäoikeuden kanslian toiminnalla ja poliisin toiminnalla on vahva yhteys niin on esitetty pelkoja että tämä sitoisi aika paljon poliisin resursseja partioiden resursseja nimenomaan kuljetuksiin vähän kauemmas

itse näen kuitenkin että tämä ei aina ole lainsäädännöllinen ongelma mistä nämä normit johtavat näihin ongelmiin vaan enemmän kyse on tulkinnasta jota viranhaltijat sitten tekevät tuolla maakunnissa

kuitenkin puolustusyhteistyössä me olemme suuntautuneet länteen joten kysyisinkin ulkoministeriltä kun nyt tätä suomen hyötyä selvitetään niin kannattaisiko samalla arvioida sitä voidaanko hyödyntää naton nrf joukkoja ja sitä koulutusta mitä tällä hetkellä rissalassa annetaan ja sitten tätä eubg yhteistyötä että olisi niin kuin vähän sama johtaja jollakin tavalla organisaatiossa ja saataisiin sitä kautta ehkä synergiaa ja harmoniaa tähän puolutus ja kriisinhallintayhteistyöhön

arvoisa puheenjohtaja

jatkan siitä mihin edustaja jokinen lopetti näistä lääkintähelikoptereista

arvoisa puhemies

ja kun tämä toimeenpano yleensä on päätösten tärkein osa niin mitenkä me tulemme nyt tämän normien purun panemaan toimeen ja kuka maakunnissa johtaa normien purkua että me pääsemme sitten hyvään lopputulokseen siellä käytännön tasolla eli siellä alemmalla tasolla

tullaanko tämäkin asia arvioimaan ikään kuin yhteistyönäkökulmasta siten kuinka paljon sitten maksaa mikäkin kuljetus ja mitä ongelmia se aiheuttaa sitten toisen sektorin toiminnassa paikkakunnalla

lääkintähelikopterit ovat sairaanhoitopiirien omistaman finnhems osakeyhtiön omistamia ja yksi seikka tulipa se maksu kunnille miten tahansa maksoivatpa kunnat suoraan tulipa se valtionosuuksina niin kuin on suunniteltu mihin pitää kiinnittää huomiota on tämä kustannustason nousu

arvoisa puhemies

ensihoidon kustannuksia on arvosteltu kovin paljon viime vuosina eri puolilla suomea mutta täytyy muistaa että nopeasti toimiva ensihoito on tae sille että infarktipotilaat saavat nopeasti hoidon ja säästöt näistä tulevat olemaan kymmeniä miljoonia euroja sen takia koska kuntoutus vähenee aivan oleellisesti kun apu saadaan nopeasti paikalle

mutta jos me ajattelemme teollisuuspoliittista ohjelmaa ja sitä mihin ministeri vapaavuorikin viittasi että mikään maa ei ole vaurastunut ilman työtä niin voisin itse sanoa että mikään alue maailmassa ei ole kehittynyt ilman nopeita liikenneyhteyksiä

tällöin palautusta ei ulotettu aiempiin päätöksiin koska katsottiin että hallinnollinen palautusvelvollisuus voitiin rajata autoverolain muutoksenhakuajan mukaiseen kolmeen vuoteen

korkeimman oikeuden viime heinäkuussa tekemä ratkaisu on kuitenkin muuttanut tilannetta oleellisesti

yritysten kustannustason pitää olla sillä tasolla että vienti on mahdollista ja toinen tekijä mikä minun mielestäni teollisuuspoliittisessa ohjelmassa pitäisi vahvasti ottaa esille on tämä infran parantaminen

arvoisa puhemies

korkeimman oikeuden ratkaisu perustui siihen että veron periminen oli siinä määrin ilmeisen virheellistä että hallinnollisen palautusvelvollisuuden lisäksi myös vahingonkorvauksen edellytykset täyttyivät

itse käsitin presidentti niinistön puheen ikään kuin symboliikkana jolla hän korosti kohtuuden ja terveen suhteellisuudentajun merkitystä

arvoisa puhemies

enpä usko että tästä salista löytyy yhtään kansanedustajaa joka kannattaisi näitä viime vuosina nähtyjä optioita suhteettoman suuria bonuksia ylisuuria palkankorotuksia ja niitä erinäköisiä tekosia jotka olivat selvästi lain harmaalla alueella ja joilla jotkut henkilöt hankkivat itselleen taloudellista etua

laki kiinnittää huomiota asiakkaan todelliseen toimintakykyyn mikä mielestäni on hyvä asia ja tämän saman todellisen toimintakyvynhän pitäisi olla määräävä tekijä myös veteraanien ja sotainvalidien kuntoutuksessa mutta nythän sotilasvammalaki asettaa tietyillä prosenteilla hieman esteitä tälle todellisen kuntoisuuden mukaan annettavalle hoidolle ja kuntoutukselle

eli kyllä näillä julkisilla ja yleisillä keskusteluilla ja teoilla on suuri merkitys

lain mukaan asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen ja edelleen laki edellyttää että asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu

nämä asiathan eivät tapahdu tietenkään heti eikä kukaan käskemällä tee mitään missään yrityksessä mutta kyllä minun käsitykseni on että näitä keskusteluja kannattaa käydä ja nähdä se asian ydin mitä kukin henkilö milläkin tavalla on pyrkinyt sitten julki tuomaan

sähkönsiirto on monopoliliiketoimintaa riippumatta siitä tekeekö sen paikallinen sähköyhtiö vai tekeekö sen fingrid eli kantaverkkoyhtiö

edustaja sinnemäen päästötavoitteet ovat teoriassa äärimmäisen hyviä mutta niin kuin täällä ministeri vapaavuori nosti esille niin tämä liuskekaasu todennäköisesti muuttaa aika paljon hintarakenteita globaalissa kaupassa ja energiakaupassa

arvoisa ministeri otan pienen esimerkin edellisistä lauseista

kansalaisten oletettaisiin tällöin myös pitäneen tietää että viranomaisten antamat ohjeet ja kannanotot ovat olleet virheellisiä ja että korkeimman oikeuden päätöksessä ohitettu vahingonkorvauslain vastuunrajaus on yhteisöoikeuden vastaisena laiton

toinen juttu mitä luulisin niinistön tarkoittaneen on se että hän tarkoitti ja korosti oikeata yritysetiikkaa jossa tavoitellaan voittoa mutta voitosta jaetaan aina työntekijöille tietty osa

arvoisa puhemies

meillä on hyvä hallitus ja tämä esitys on kyllä sen mukainen ja itsekin haluan kiittää ministeri henrikssonia siitä että nyt on pari hyvää lakiesitystä tuotu tähän saliin

arvoisa puhemies

se on terveen yrityksen merkki ja tämmöisissä yrityksissä saavutetaan hyvä työskentelyilmapiiri ja luottamuksen taso

sen takia on tärkeää että törkeiden rikosten valmistelu tai tekemisestä sopiminen kriminalisoidaan

kansalaisten eli laittoman verotuksen kohteiksi joutuneiden olisi siis tullin näkemyksen mukaan pitänyt ymmärtää korkeimman hallinto oikeuden tulkinnan olleen yhteisöoikeuden näkökulmasta väärä

jaa vielä on sen verran että haluan puhua näistä investoinneista sen verran että kukaan tai yksikään yritys ei investoi jos ei ole tulevaisuuteen luottoa jos ei ole varmuutta mihin suuntaan mennään kannattaako investointi

ensimmäisen velvoitekauden maista venäjä japani uusi seelanti ja kanada ovat jättäytyneet pois ja kyllähän tällöin joutuu kysymään jo ministeri niinistöltä onko tämä eu strategia oikea onko se järkevä

mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta että ainakaan itselleni ei ole vielä auennut lainsäädäntö sen takia että miksi sitten kielletään pienpanimoilta että he eivät voi tuottaa olutta tietyllä promillemäärällä ja myydä samaan tapaan kuin tilaviinejä myydään sitten näiltä tiloilta koska kyseessä on aivan vastaavanlainen toiminta

arvoisa puhemies

laittoman veron palauttamisessa ei ole lainkaan kysymys siitä onko verovelvollisten saatava perusteltu vaan ainoastaan siitä voidaanko laittomasti perittyjen verojen palauttamiselta välttyä riitelemällä laittoman veron maksaneita vastaan vanhentumisperusteella

tällä lakiesityksellä on myös toinen tausta

puheet ovat aina puheita vain teot ratkaisevat

lainsäädännön ja rikosten ja niistä annettavien rangaistuksien pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa ja myös niin että kansalaiset sen hyväksyvät

sen takia eduskunnan ja hallituksen täytyy toimia niin että yrityksillä on selvä luotto mitä tulevat vuodet tulevat pitämään sisällään

miten menee tämä ympäristönsuojelulain ja maa aineslain lupamenettelyjen yhdistäminen

nyt kun tästä törkeiden rikosten valmistelusta saa parhaimmillaan neljä vuotta vankeutta niin sehän on itse asiassa sama määrä kuin minkä saa parhaimmillaan tai pahimmillaan mitenkä sen nyt ilmaisee suden tappamisesta

kaikkein tärkein tänä päivänä rahoituksen koko ajan kallistuessa olipa syynä pankkivero tai mikä muu tahansa on se että yrityksillä on entistä enemmän omaa pääomaa millä ne pystyvät investoimaan kehittämään yritystään ja työllistämään ihmisiä

eli kysymys liittyy sääntelyyn

sitten hieman toinen kysymys

jotenkin tuntuu että jos alkoholiliikkeen monopolia perustellaan sillä että ei voi antaa pikkusormea näille pienpanimoille kun nythän se on jo annettu tilaviineille niin se ei ole

laskevatko ne vai nousevatko ja helpottuuko lupamenettely

minun mielestäni kuitenkin jos katsotaan kansainvälistä rikollisuutta ja sitä kovaa suunnittelua mitä joidenkin rikosten eteen on tehty ja verrataan sudentappoon nyt ne ovat samalla linjalla tästä voi kyllä päätellä että jommassakummassa nyt on selvä ylilyönti tapahtunut

autoverotuksen arvonlisäverojen syrjivä ja laiton periminen on komplisoitu ja uniikki kokonaisuus jonka ratkaisu ei tästä syystä muodosta minkäänlaista ennakkotapausta valtion vastuusta varsinkaan jos ongelma ratkaistaan palautuslailla eikä riitelemällä kansalaisia vastaan

yleiskeskusteluun päätöstä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sitä lakiehdotuksen ensimmäinen

tämän vuoksi tullin virheelliseen hallintomenettelyyn perustuvat päätökset voidaan purkaa sellaiseen ajankohtaan asti jonka voidaan katsoa edustavan mahdollisimman suurta oikeudenmukaisuutta

erityisen huomionarvoista on se että korkein hallinto oikeus on virheellisesti estänyt kaikki verovelvollisten tekemät purkuanomukset

arvoisa rouva puhemies

mutta kyllä täytyy sen verran mainita että kukaan ei tässä salissa eikä tämän ulkopuolella ole voinut tietää mikä on sähkön hinnan kehitys eikä sitä voi tietää nyt tästä eteenpäinkään

itse olen eläinlääkärinä toimiessani huomannut parin vuosikymmenen aikana selvän kehityksen

arvoisa puhemies

ihmisten tietoisuus on lisääntynyt siinä mielessä että vain hyvin kohdellut eläimet ja hyvin ruokitut eläimet tuottavat hyvin

minä luulen että me kaikki tässä salissa olemme yksimielisiä siitä että kohtuullisuus on tänä päivänä yksi tärkeä tekijä siinä miten yrityksissä näitä päätöksiä tehdään ja varsinkin miten johto omia bonuksia ja taloudellisia etuja käsittelee

ja kun teollinen tuotanto on meillä hieman alentunut ja samalla hydrobalanssi esimerkiksi tällä hetkellä pohjoismaissa on positiivinen eli sähköä on paljon markkinoilla niin se hinta alenee

eli eläinten hyvinvointi eläinsuojelu ja tuotanto menevät aina käsi kädessä mikäli meinataan päästä hyviin tuloksiin

laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

arvoisa puhemies

yksi ongelma kuitenkin suomen teollisuuden yrittäjien ja kuluttajien näkökulmasta on se että vaikka me ostamme sähköä nord poolin sähköpörssistä niin meillä on oma aluehinta joka on selvästi kalliimpi kuin norjassa ja ruotsissa